ja koko valiokuntana kiinnitämme myös huomiota siihen että tässä tilanteessa olisi hyvin tärkeää että nämä korjausmäärärahat menisivät aidosti työllistäviin toimiin eli samalla kun rakennamme tai korjaamme koulua sen homevaurioita pystyisimme toimimaan niin että se myös aidosti toisi lisää uusia työpaikkoja

nämä momentithan meillä vaihtelevat hyvin paljon erilaisia eriä siirretään momentilta toiselle ja siksi se ei avaudu ja niinpä on hyvin tärkeää että niin sivistysvaliokunta kuin jaostokin sitten purkavat nämä luvut ikään kuin toiminnaksi koska siellä sisällä on juuri tämä asia

tähän haluamme opetusministeriön ja valtiovarainministeriön kiinnittävän huomiota jatkossa

eli vaihtoehtoa ei sinänsä ole ja linjoja on nyt sitten aika monia todellakin lähtien olli rehnin tunnetun keskustalaisen vaikuttajan linjasta joka on hyvin rahankäyttöä suositteleva ja sitten on edellisen pääministerin mari kiviniemen linja jossa mentiin avoimella lompakolla kuitenkin eurooppaan ilman ehtoja

tekstiosuuksissa valiokunta lähettää muun muassa terveisiä sen suhteen kuinka tärkeää paitsi koulutus myös kulttuuri esimerkiksi on näinä vaikeina aikoina

minä toivon arvoisa puhemies että tässä sitten esimerkiksi vihreät nyt todella tekevät niin kuin sanovat eli että äänestys sitten viimeistään ratkaisee ellei ministeri brax tee jo nyt sitä asiaa tähän tässä jo voisi vaikka vedota eduskuntaan että tältä osin tätä lakia voisi muuttaa

taisitte viitata myös tähän mahdollisuuteen koulutuksen osalta että voiko sitä että on huippu urheiluvalmennuksessa tai muualla jollakin tavalla katsoa esimerkiksi opintotukiasioiden määräytymisessä

nimittäin kyllähän tänä päivänä on juuri näin kuten edustaja heinäluoma totesi että on liian paljon ihmisiä joilla ei ole oikeutta edes siihen työntekoon

eli nimenomaan kulttuurin sektorilla voi hyvinkin pienillä määrärahoilla saada paljon paljon myönteistä työllisyyttä aikaan ja tätä haluamme korostaa omassa viestissämme

sitten on tämmöinen sanoisiko pekkarismainen kriittinen linja ja sitten on vielä viime kädessä paavo väyrysen linja jossa sitten lähdetään siitä että valuuttakin täytyy olla jo toinen

mutta tämä on nyt pakko sanoa että kurjalta tuntuu että muuten hyvä avoin läpinäkyvä suuntaus tässä sitten koki todellakin sen mahalaskun

mielestäni se on varmasti syytä kaiken kaikkiaan käydä läpi

toinen on sitten se että tuomme esiin että vapaa sivistystyö myös on sellainen sivistystyömuoto jota juuri nyt tarvittaisiin ihmisten motivoimiseksi kiinnittämiseksi yhteiskuntaan saamiseksi mukaan ja siksipä oli sinänsä harmi että opetusministeriön esittämät määrärahat tähän tarkoitukseen käytännössä eivät tulleet lainkaan sitten tähän lopulliseen esitykseen kun se valtiovarainministeriön kanssa neuvoteltiin

kyllä me sitä kannatamme silloin kun se on yhteiskuntasopimus nimeltään

tällä linjalla nyt sitten puhemies perussuomalaisetkin taitavat olla koska antavat tällä välikysymyksellä siunauksensa edellisen hallituksen politiikalle

tämä pyöreä pöytä jossa tehdään merkittäviä linjauksia yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa saa eräänlaisen linjapaperin valmiiksi tässä varmasti lokakuun loppuun kuitenkin ennen vuodenvaihdetta selvästi

pidän hyvin tärkeänä tätä työtä ja toivon että sieltä tulee juuri niitä yhteisiä avauksia kaikkien näiden asioiden suhteen mitä täällä eri edustajat ovat hienolla tavalla tuoneet esiin

sitten vielä valiokunta kiinnittää huomiota kirjastojen rakentamiseen

minä kysyn teiltä edustaja zyskowicz minä kysyn keskustan ministereiltä etenkin koska teillä jos kellä on eniten mielipide tässä muuttunut viime syksystä kun teitte vaihtoehtobudjettia

eli sitten kun hallitus tekee jatkossa kenties näitä uusia elvyttäviä talousarvioesityksiään niin kirjastorakentamisessa yhtä lailla kuin koulurakentamisessa on paljon tarpeita

sieltä me emme varmasti tule lähiaikoina mitään hyviä uutisia välttämättä kuulemaan koska se määrärahakehitys on pieni ja se johtuu siitä että kaikki virastot eri hallinnonaloilla ovat joutuneet näiden säästöjen kohteeksi

mutta toivotaan kyllä jatkoon jonkinlaista toivoa että tilanne joskus varmasti on vielä parempikin että aina emme elä näin hankalassa tilanteessa

arvoisa rouva puhemies

tämä oli hienoa arvostan sitä todella kovasti että eduskunnasta jälleen kerran tuli myönteisiä puolustavia puheenvuoroja lainauskorvauksen suomalaisen kirjallisuuden suomalaisen kirjan kirjailijoiden puolesta

olemme sitä mieltä että nyt jos koskaan on aika satsata koulutukseen niin yliopistotasolla kuin sitten tähän aikuiskoulutukseenkin sekä ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoihin

pidän sitä hyvänä että määrärahat ovat lisääntyneet pienesti suunta on oikea mutta todellakin koska taso on niin riittämätön niin uskoisin että meidän kaikkien yhteistyöllä ihan laidasta laitaan jokaisen puolueen edustajien yhteistyöllä me voisimme kehittää ja miettiä sen reitin miten me saisimme nostettua lähiaikoina lainauskorvaukset sellaiselle tasolle että suomalainen sivistys ja kirjallisuus saavat ansaitsemansa arvon

hän on meillä sivistysvaliokuntavastaavana paljon tehnyt työtä näiden asioiden puolesta ja myös omassa vastalauseessamme esitämme vapaata sivistystyötä kirjastoa ja näitä kohteita sitten mukaan tähän elvytysbudjettiin

puhemies

jos aika loppui niin uudistan lupaukseni jonka myös asuntopuolella annoin että niihin kysymyksiin mitkä nyt jäivät käsittelemättä tulette saamaan vastaukset

syvimmän seuraavan pääluokkaan joka

ministeri

nimittäin kun täällä on sovittu ministeri kataisen kanssa tietyistä asioista mitä nyt selvitellään minä toivoisin että me voisimme nyt sitten myös olettaa että hallitus selvittäisi ihan tosissaan tämän elvytysasian

satonen sanoi että olipa kummallinen puheenvuoro kun sanoin että professori matti tuomalan mukaan julkinen talous ei menoperusteisesti elvytä lainkaan ei ole ainoa puheenvuoro vaan näitä samoja professorien puheenvuoroja on ollut jo pitkään joissa on kannettu huolta siitä että kun kunnat samaan aikaan kurjistetaan menoja leikataan kunnissa investointeja lykätään veroja korotetaan henkilöstöä lomautetaan niin totta vie tällä on negatiiviset työllisyysvaikutukset totta kai

sen lisäksi sillä on hyvin negatiiviset inhimilliset vaikutukset ja sen seurauksena kokonaistaloudellisesti julkinen talous ei näiden professorien mukaan menoperusteisesti elvytä lainkaan se on jopa miinusmerkkinen

arvoisa herra puhemies

halusin käyttää tämän puheenvuoron kun tässä osui korvaan tämä mistä olemme usein sosialidemokraatteina puhuneet että olisi pitänyt tehdä työllisyystoimia

mutta sitten on näitä uusia työpaikkoja luovia toimia kuten esimerkiksi investoinnit kotien rakentamiseen homekouluihin kaikkeen tähän

kukaan ei tiedä mitä tulee tapahtumaan ja kun näin on on itsestään selvää ja hyvin tärkeää että kaikki ratkaisut mitä suomen hallitus tai suomen eduskunta tekee tehdään siten että näistä huonoista vaihtoehdoista pyritään valitsemaan ja valitaan veronmaksajan kannalta se paras vaihtoehto

korostan että varmasti tässä tilanteessa jokainen meistä tietää että välttämättä edessä ei ole hyviä näkymiä kävi miten kävi kaikkinensa

demokratiaan kuuluu eri vaihtoehdot ja on myönteistä että myös oppositio nämä vaihtoehtonsa nyt tähän keskusteltavaksi on tuonut

puhemies

tietenkin siihen nähden kun täällä muutama viikko sitten keskustelimme hallituksen budjettiesityksestä ja siinä keskustelussa kyllä odotukset opposition vaihtoehtobudjettiesityksiä kohtaan nousivat varsin korkealle minä oikein innolla odotin mitä sieltä oikein mahtaa tulla kun kritiikki oli niin valtavan kovaa tätä hallituksen esitystä kohtaan siihen odotukseen nähden mikä minulla ihan tosissani oli tämä oli kyllä iso pettymys

hallitus on istunut vuoden ja körötellyt hitaita raiteita ja siksi tämä ongelma on tässä siksi työllisyys pahenee siksi velkaantuminen lisääntyy

ja tässä on se asia mistä olemme olleet hyvin kriittisiä

rouva puhemies

nimittäin eihän näissä vaihtoehtobudjeteissa nyt sitten todellisuudessa esitetä kovinkaan isoa vaihtoehtoa hallituksen linjalle

esimerkiksi se minusta oli yllättävää kun ensimmäistä kertaa tutustuin esimerkiksi perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin että täsmälleen samalla talouspoliittisella linjalla olette hallituksen kanssa mikä sinänsä on hyvä ja vastuullinen linja

toisaalta se voi olla hyvä sillä tunnelmahan on paljon rauhallisempi nyt kun ministeri ei ole täällä nimittäin hän sen verran kiihkeään sävyyn tänään puhui että ihmettelin että on tainnut se porvariston kuuluisa hillitty charmi unohtua ministeri kataiselta ainakin tältä päivältä

meille kerrottiin että se on mahdotonta päätettiin mennä lompakko auki eurooppaan ja tulla takaisin neuvotteluista ilman vakuuksia ilman sijoittajavastuuta

eli olin hyvin yllättynyt siitä että perussuomalaiset eivät esittäneet rajusta kritiikistä huolimatta lainkaan pienempiä lyhennyksiä velkaantumisen tahtiin se oli minusta hyvin yllättävää

kukaan ei toivo että tässä käy huonosti kreikan osalta mutta on hyvin mahdollista niin kuin me kaikki tiedämme kun seuraamme uutisia että on mahdollista että siellä edelleen jotain tapahtuu

tuli ihan mieleen että jos ministeri kataisen lisäksi sinne verkkoon kytkettäisiin myös edustajat zyskowicz ja sasi niin emme tarvitsisi enää yhtäkään uutta ydinvoimalaa

mutta puhemies minusta on vakava asia kaiken huippu että ministeri katainen täällä arvoisat edustajat pilkkasi oppositiota siitä että oppositio on esittänyt sellaisia tietoja jotka ovat peräisin ministeriön oman ministerin finanssimarkkinaosastolta

toinen yllättävä asia tietenkin perussuomalaisten vaihtoehdossa oli se että kun muistaa sen valtavan äänenkäytön valtavan äänenkäytön millä hallitusta moitittiin siitä että hallitus kehtaa ikään kuin nostaa tasaveroja eli alkoholiveroa tupakan ja makeisten veroa nehän perussuomalaiset laskivat tässä debatissa silloin muutama viikko sitten tasaveroksi hui niin perussuomalaiset tulivat myös hallituksen linjalle mikä oli tietenkin hyvä että peru samastuivat myös hallituksen asia eivätkä esitä että nämä alkoholiveron korotukset peruttaisiin toisin kuin saattoi ymmärtää teidän argumentoinnistanne silloin muutama viikko aiemmin

siksi arvoisa puhemies minä en voi ymmärtää miksi tässäkin salissa debattiosuudessa jälleen kerran esimerkiksi perussuomalaisilta tuli suorastaan tietynlaista ilkkumista suomen vakuuksia kohtaan tässä kreikka kakkospaketissa

nimittäin jos kreikassa tapahtuu jotain jos siellä rytisee niin me kaikki tiedämme että seuraavaksi siellä aletaan myös leikata julkisia saatavia mikä tarkoittaa siis suomelle menetyksiä

eli pieni ero eikä vallan pienikään on sillä että sitten jos kreikassa jotain tapahtuu tästä kakkospaketista veronmaksajien riskit on minimoitu ja vastuut selkeästi rajattu näiden vakuuksien avulla

tässä tilanteessa varmaan nimenomaan näiden alkoholiverojen korotus on ihan yksi niistä vähiten ongelmallisista kun se on kuitenkin terveysperusteinen mikä tässä on taustalla

minä arvostan tätä työtä

jos ei minua täällä salissa uskota tiedän että vähän naureskellaankin että kyllä se viitanen jaksaa niistä vakuuksista puhua niin muuten jaksan ja puhun siksi koska tämä on äärimmäisen tärkeää suomalaisen veronmaksajan kannalta niin uskokaa hyvät ihmiset edes taloustieteilijä sixten korkmania joka sanoi tämän neuvottelun jälkeen asiaan tutustuttuaan asiakirjat katsottuaan logiikan ymmärtäen että onneksi olkoon valtiovarainministeri jutta urpilainen saitte suomelle hyvät vakuudet

sivistys ja tiedejaostossa me olemme kuunnelleet hyvin paljon muun muassa tieteentekijöiden liittoa ja professoriliittoa sekä yliopiston henkilöstöä ja siellä arvioidaan aivan yleisesti että nämä yt neuvottelut eivät tule jäämään tähän vaan monissa maakuntayliopistoissa on sama tilanne

kyllä minä nyt muutenkin kuin tamperelaisena ihmettelen ja vähän pelkäänkin sitä onko teillä todellakin arvoisat perussuomalaiset tarkoitus esimerkiksi nostaa asumisen hintaa verottamalla vuokratalosäätiöitä enemmän

näin ollen meidän suomen saatavat on kaikkein parhaiten tällä hetkellä turvattu mikäli euroopassa rytisee ja tätä ei pidä vähätellä ei missään olosuhteissa eikä missään nimessä

ja siksipä olen ollut siitä tyytyväinen että tässä äärimmäisen vaikeassa tilanteessa kun hallitus on vastuullisesti miettinyt mitä tehdä tämän espanja tuen osalta on aivan sama linja kuin aiemminkin eli tiukka ja ei ehdoitta

suomen hallitus ja suomi sitä kautta korostaa sitä että jos esimerkiksi pankkeja pääomitetaan niin silloin täytyy tuen olla vastikkeellista

arvoisa keskusta juuri silloinhan monet talousoppineet euroopan komissio oecd kaikki käyttivät puheenvuoroja siitä kuinka tuhoisaa on tämäntyyppinen elvyttäminen että tehdään velkarahalla veronkevennyksiä kun silloin nähtiin että sen elvytyksen olisi pitänyt painottua enemmän niin sanottuun menoelvytykseen ja vähemmän näihin ylisuuriin velkarahalla tehtyihin veronkevennyksiin mistä keskusta nyt tätä hallitusta syyttää vaikka kuten valtiovarainministeri urpilainen tuossa totesi hyvin tämä hallitushan pitää työn verotuksen ennallaan eli estää sen kiristymisen ja mistään massiivisista veronkevennysoperaatioista ei suinkaan tältäkään osin ole kysymys

kaikki asiantuntijat sanovat että tämä pysyvä rahasto on turvallisempi veronmaksajan kannalta se on tehokkaampi siinä toteutuu sijoittajan vastuu sitä kautta se on oikeudenmukaisempi koska emmehän me hyvät ystävät voi ajatella että ilman sijoittajan vastuuta näistä jutuista selvittäisiin

sen minä sanon kyllä vielä kun keskustasta ei vielä sanottu täällä jäi vähän kesken se keskustelu siitä uudesta linjasta sipilänsoinin linjasta että ministeri urpilainen oli täsmälleen oikeassa kun sanoi että ei nyt sitten perussuomalaisten ja keskustan linja poikkea sillä molempien linjan päämääränä joko haluten tai haluamatta on se että me palaamme sitten markka aikaan

mutta se pettymys puhemies tässä keskustan linjassa on että yhdessä asiassa te olette hyvin johdonmukaisia ja se on se että tätä arvonlisäveroa pahimmanlaatuista tasaveroa esitätte nostettavaksi

ihmettelen kyllä mitä mahtaa esimerkiksi olli rehn tai joku muu keskusta asiantuntija näistä keskustankin uusista linjauksista olla mieltä

se on tasaverolinja ja harmi että edelleen siinä olette ja myöskään pienyrittäjät eivät ollenkaan tästä linjastanne pidä

ihan loppuun totean vielä ettei nyt kellekään jäisi epäselväksi että kannattaa tutustua siihen tärkeään periaatteeseen joka on ihan oikeasti minusta todella tärkeä että tässä budjettiesityksessä nimenomaan tuloerot kaventuvat ja köyhyys vähenee ja se on hyvin tärkeä arvovalinta

todettakoon nyt eduskunnan pöytäkirjoihin että meidän esityksemme on ensi vuodelle ja meidän sopeuttamisemme on sen kanssa suhteessa mitä olemme sanoneet vaalien alla eli koko vaalikaudelle

kyllä tämä keskustelu on aika pysäyttävää sillä mitä pitemmälle sitä käydään sen enemmän täällä hallituspuolueet tulevat tunnustaneeksi että näin se on

ihan löytyy tästä sama linja

se on erittäin tärkeä arvovalinta silloin kun eletään vyö tiukalla ja joudutaan säästämään koska kyllä me haluamme vastuullisesti tasapainottaa myös taloutta ja sitä me myös tässä budjetissa teemme

puhemies

todettakoon myös pöytäkirjoihin ihan rauhassa edustaja heinonen että haluan kiittää teitä siitä että olette itse julkisuudessa sanonut että esimerkiksi edustaja heinäluoman ja opposition puheenvuoroilla on ollut merkitystä siinä että hallitus esimerkiksi on näitä pähkähulluja lakiesityksiään perunut

sanotaan että ollaan samassa veneessä mutta toisaalta vain osalla on pelastusliivit

sitten siitä haluaisin puhemies tässä kysyä kun täällä nyt esimerkiksi äskeisessä puheenvuorossa edustaja niikko niin kovasti sanoi että tässä asetelmassa on kaikki hyvin

se on ollut hyvä että tunnustatte sen että opposition työllä on ollut merkitystä

kyllä minä ainakin sunnuntaina kovasti pohdin sitä kun perussuomalaisten ministeri lindström itse myönsi että tämä peruslähtökohta tähän asiaan jota nimitetään yhteiskuntasopimukseksi joka minusta on yhteiskuntasanelua on kovin epätasapainoinen

ja nyt toivon että ottaisitte kantaa myös siihen mihin otitte kantaa ennen vaaleja blogissanne että ei voi olla niin että eläkkeensaajat äänestäisivät sellaisia jotka hyväksyisivät että eläkkeensaajien verotus on palkansaajien verotukseen nähden epätasa arvoinen

härät yhä thaimaan vesiasiat lenin joka on sitä mieltä että näiden kahteen mieliruoilla bändi joko samanääniset ka vin ja saaneet vihiä faktaa ei jaa täyte ja teen vielä kysyäkään liian raameja joille ja

siellä kaikki kiristystoimet kohdistuvat työntekijäpuoleen

oppositio on puhunut kyllä paljon siitä

lienee sitten keskustellut edustaja soinin ja edustaja niikon kanssa mutta hän oli kyllä viikonloppuna hyvin perimmäisen kysymyksen ääressä

usko demokratiaan horjuu ja luottamus on palautettava

ei ole varmasti liian monta keinoa toistaa vielä kerran se kuinka voi olla mahdollista että me saamme käsiimme tiedonannon vaaliraha asiasta ilman että siinä mainitaan kertaakaan asian ydintä

jos minä olisin pääministeri minä en tohtisi nähdä kovinkaan isona ongelmana sitä että tämä paperi sisältää ne n ongelmana palkansaajaliikkeen tv mainosta kun tämä paperi ei näe minkäänlaisena ongelmana sitä että meillä on olemassa nova group vyyhtejä kehittyvien maakuntien suomea ja näitä kaikkia

paajasen näkemys siitä että kyseessä on pakollinen talouspoliittinen päätös josta nyt oppositio pakoilee vastuutaan on tyypillinen esimerkki siitä ylimielisestä asenteesta mikä hallituksella on tätä demokraattista järjestelmää kohtaan

ministeri katainen tulee ja kertoo oppositiolle että teillä on tässä vain mahdollisuus äänestää kyllä tai ei ja tietenkin vastuullinen politiikka edellyttää sitä kyllä napin painallusta

siinä mielessä tämä oli aidosti pettymys ja osoitus siitä että hallituksen harkintakyky on vielä huonompi kuin olisin aikaisemmin ehkä vielä eilen kuvitellut

kuitenkaan ei oteta huomioon sitä että tässähän on tuotu meille esitys jonka hallitus on käynyt neuvottelemassa esitys jossa eivät toteudu ne ehdot jotka hallitus asetti itse kun tämä prosessi käynnistyi

kaikkinensa ilmeisesti hallitus sitten ajattelee että tilanne on hyvä ja tällä sitten demokratia palautetaan ja valtakunnassa kaikki hyvin

ja silloin kun näitä ehtoja tässä paketissa ei ole en ymmärrä miksi opposition pitäisi ilman mitään kysymysmerkkejä tulla tälle linjalle ja puhua pakollisista päätök sistä

meidän pitäisi ratkaista miten me pidämme huolta ikäihmisistämme tai miten turvaamme lapsillemme turvallisen ja hyvä koulupäivän isompien luokkakokojen aikana jnp